arvoisa puhemies

mutta pääpainon tässä vastauksessa haluan laittaa nyt tähän ministerin esittämään kysymykseen siihen että tämä kela maksun palautus ja arvonlisäveron alennus on kytketty toisiinsa

siteeraankin tästä erästä tunnettua suomalaista valtiomiestä

kun näitä laskelmia tehdään olisiko parempi niin että nämä laskuperusteet olisivat julkisia niin että laskelmat tehtäisiin sosiaali ja terveysministeriön alaisena jolloin ne kuuluisivat julkisuuslain piiriin

arvoisa puhemies

hallituksen olisi kannattanut lähteä liikkeelle parlamentaarisen valmistelun pohjalta ottaa oppositio mukaan

toisaalta puhutaan siitä kuinka teollisuus saa puuta

on aivan hienoa että olette tarttunut tähän asiaan mutta minkälaisen ajan nyt ottaa tämä lakimuutos

kyllä merkit olivat selvät jo pitkän aikaa siitä että näin voi käydä

se on yhtenäinen nippu niin että niitä täytyy käsitellä yhtenäisesti ja silloin kun niitä käsitellään yhtenäisesti niin arvonlisäveron alennus antaa yrityksille paljon enemmän kuin tuo kela maksun palautus tuo kustannuksia

ja toinen ajatus tietysti on siinä kuinka ylipäänsä metsästä saadaan se puu pois

kannatan tätä lakiesitystä ja kiitoksia ministerille siitä että se on vihdoinkin sitten saatu eduskunnan käsittelyyn

se olisi tuonut kompromissien teon

meneekö tässä kuukausia vai pystytäänkö tämä käsittelemään eduskunnassa hyvinkin nopeasti

ehkä hetken aikaa olisi mennyt enemmän mutta olisi tullut kestävämpiä tuloksia

kun tässä mietitään sitten tätä taksien koulutusta minä ehdotan sitä että koska huovinen on päivystysasetuksen muutoksella aluesairaaloista lopettanut synnytykset ja taksisynnytykset varmastikin lisääntyvät suomessa niin tähän taksikoulutukseen otetaan myös koulutusta kohtaamaan se tilanne kun takapenkillä rupeaa asiakas synnyttämään

tässä edustaja hakkarainenkin heitti yhden ratkaisun mutta tämäntyyppinen mitä sosialidemokraatit on esittänyt ja muutama kokoomuslainenkin tästä metsätilamaksusta käytännöllisesti kat soen kiinteistövero on minun mielestäni pakottamista puukauppoihin

arvoisa puhemies

laajentuminen ja sen keskeiset periaatteet tulee sisällyttää komission seuraavaan viisivuotisohjelmaan ja laajentumisasioita varten on tulevassakin komission kokoonpanossa oltava komissaari

arvoisa puhemies

hallituksen tavoite on taistella harmaata taloutta vastaan ja nythän hallitus on antanut esityksen kuitinantovelvollisuudesta

tämäntyyppinen toiminta ei ole mielestäni järkevää vaan pitäisi pyrkiä siihen että markkinatalous kyllä hoitaa asiat

tämä on ihan vakavasti otettava asia

sehän kuulostaa oikein hyvältä mutta ongelma on siinä että kuitinantovelvollisuudesta on rajattu pois juuri ne joiden vuoksi tämä hallituksen esitys olisi tarpeellinen

meillä on kokemusta siitä että keskustan olli rehnhän kovasti toivoo sitä turkinkin jäsenyyttä mutta pääministeriltä haluaisin kysyä ja toivoisin tähän myöskin saavani vastauksen

teollisuuden kilpailukyky ja sijoittajat edellyttävät suunnitelmallisuutta eivät arvaamattomia lisäkustannuksia

mutta minä korostaisin ja toivoisin että yhtä vahva viesti lähtisi nyt tästä tänään sinne kainuuseen siitä että myös näistä työllisistä ihmisistä työpaikoista huolehditaan ja että huolehditaan näitä kiireellisiä välittömiä toimenpiteitä sinne heti

jos tämän työn kustannus laitetaan sähkön siirtohintaan ja niin että se yhtiöille tulee se käytännössä tarkoittaa sitä että se sähkön siirtäminen jossain tuolla maakunnassa järvi suomessa esimerkiksi maksaa kymmenkertaisesti pääkaupunkiseutuun verrattuna

siitä tehdäänkö kauppaa ulkona vai sisällä

onko se suunta turkki ukraina vai mikä taho

näin ollen windfall veron säätäminen tulee taatusti kiihdyttämään entisestään suomalaisten teollisuustyöpaikkojen ulosliputusta

ulkona ei tarvitse antaa kuittia sisällä pitää antaa kuitti

onko tämä uhkakuva todellinen vai millä tavalla tämä aiotaan hoitaa

kysymys ei ole siitä saako se asiakas sen kuitin se ei ole se isoin asia vaan harmaan talouden torjunnassa isoin asia on se viedäänkö se myynti kirjanpitoon

arvoisa puhemies

sitä nyt täytyy miettiä mutta täytyisi näitten ammattilehtien ja pienten paikallislehtien elinvoimaisuus vielä jatkossakin pystyä turvaamaan

järjestöt ovatkin huomauttaneet että väitteet päästöttömien energiatuotantolaitosten ansiottomasta edusta päästökaupassa ovat perättömiä

savonlinnassa on tällainen hanke kolmivaiheinen hanke joka muodostaa yhden kokonaisuuden

ja edustaja kärnälle voi sanoa näistä vaihtoehdoista että tämän tilalle voitaisiin hyvin ottaa sitten vaikka varallisuusveron palautus tai niin kuin meidän varjobudjetissamme tämä wahlroos vero

edustaja kärnälle tiedoksi kuinka tätä hallituksen esitystä on valmisteltu

ansiotonta etua ei ole se että päästötön energiatuotantomuoto hyötyy päästökaupan kustannuksista kun se ei itse edes saa päästökaupan tuloja

arvoisa ministeri voisiko hallitus pitää ohjelmastaan kiinni ja toteuttaa savonlinnassa syväväylän siirron joka on tämän yhden kokonaisuuden

näitä puutteita mitä sitten tässä lakiesityksessä on korjaamaan laitetaan sama taho eli telan laskuperustejaos

tämän lisäksi vesivoimaloiden välilläkin olisi kymmenkertaisia eroja veron määrässä kun otetaan huomioon tuotetun sähkön määrä

tämä on se juttu että kyllähän me kaikkea hyvää voimme laittaa menopuolelle mutta pitää olla realismia myöskin tulopuolella ja se on poikkeuksetta niin vihreillä kuin sosialidemokraateilla aivan utopiaa

mehän kävimme tätä keskustelua kesäkuun alussa

perussuomalaiset haluavat huomauttaa että tämä on kuitenkin aivan eri asia kuin lakiesityksen perustelujen mukainen verotuskohde eli ansioton voitto

nämä täälläkin esille tulevat asiat ovat tärkeitä siltä osin mutta myös siksi että tällä yksinyrittäjällä on varaa ylipäänsäkin palkata

jälleenhankinta arvo heijastelee lakiesityksen perustelujenkin mukaan rakennuksen kokoa ja arvoa eikä voimalaitoksille päästökaupan johdosta syntyvän ansiottoman voiton määrää

kysyisinkin valtiovarainministeriltä

teillä oli työryhmä jonka johdossa oli demari

muistaakseni oliko niin edustaja gustafsson johti tätä työryhmää rinne oli mukana ja tämä yliopistojen kehittäminen tuli tämän vaalikauden puolelle

voimalaitosvero onkin todennäköisesti pyritty naamioimaan kiinteistöveron muotoon jotta se ei olisi ilmiselvästi euroopan unionin lainsäädännön vastainen vero

oppositioon asti ei ole tullut tietoa siitä onko vastattu tai millä aikataululla aiotaan vastata

mutta jos hallituksen selvitys on hyvä sekin on toisaalta vaarallinen tilanne koska komissio voi kilpailuneutraliteettisyistä vaatia tai ainakin vaarana on se että vaaditaan myös sitten kotimaisen uusiutuvan energian ja sen tuotantolaitokset tämän verotuksen piiriin

nyt edustaja zyskowicz lähti salista mutta jos edustaja sasi voi toimia hänen tuuraajanaan sen takia että kohdistan nyt oikeastaan kokoomukselle tämän kysymyksen

edustaja zyskowicz voimakkaasti vastustaa korkeitten palkkojen verotuksen lisäämistä mutta siitä huolimatta hallituspuolue kokoomus on

arvoisa rouva puhemies

suomen talous on kuralla

savonlinnassa on väylähanke jonka kaksi vaihetta on jo likipitäen valmiina ja kolmas vaihe syväväylän siirto on siirretty tulevaisuuteen

nyt kun puhutaan yrityksen kilpailukyvystä kasvusta ja niistä aineksista jotka kasvuun tarvitaan ja sitä kautta työllistämisestä mitä yritykset voisivat tehdä kokoomus kuitenkin hallituspuolueena pääministerin puolueena on lisäämässä energiaverotusta ja tämmöisiä veroluonteisia maksuja ja purkamassa myöskin yrityksille kohdistuvia yritystukia esimerkiksi kuljetustukea ja tämäntyyppisiä asioita jotka heikentävät paljon enemmän yritysten toimintamahdollisuuksia ja kasvuedellytyksiä kuin että puhutaan vain pelkästään jostain palkka alesta tai että saadaan nollaratkaisu joka on tietysti hyvä asia

nyt tällä hetkellä luonnollisesti eun ja usan pakotteet ja venäjän vastapakotteet ovat aiheuttaneet tämän nykyisen tilanteen että kaupankäynti on hiipunut

valtiovarainvaliokunnan liikennejaos on lausunnossaan ottanut kantaa että keskeneräiset hankkeet olisi syytä viedä loppuun ja savonlinna hanke on ihan erikseen mainittu ainoana tässä lausunnossa

tosiasiassa taksisynnytykset tulevat varmasti lisääntymään tämän päivystysasetuksen muutoksen myötä

olisinkin ministeriltä kysynyt minkälainen painoarvo tällä lausunnolla on ja mikä tämän savonlinnan väylähankkeen tilanne on kuinka se aiotaan toteuttaa

totuus on silloin että kun nämä matkat pitenevät merkittävästi eikä ole mahdollisuutta mennä ajoissa esimerkiksi sinne synnytyssairaalan lähiseudulle niin se käytännössä tarkoittaa sitä että nämä synnytykset lisääntyvät

tilanne maailmalla on sikäli muuttunut että venäjä niin sanotusti panostaa tuolla syyriassa enemmän kuin ukrainassa

kyllä on näyttöä ja nyt on jo näyttöä siitä niillä aluesairaaloista joista ovat synnytykset loppuneet ilman tätä päivystysasetuksen muutosta

perustuslaki määrittelee että kansalaiset voivat vapaasti valita toimeentulonsa työnsä tai elinkeinonsa ja tämä perustuslain tulkinta on niin että sitä voidaan määritellä lain tasolla ei enää asetuksen tasolla ja siksi tämä hallituksen esitys on annettu

tässä yhteydessä hiukan muutettiin matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteis palautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksia mutta ei kovin isolta osin

tämän lain valmisteluun on kuultu eri asiantuntijoita muun muassa verottajaa ja verottaja kiinnitti omassa lausunnossaan huomiota sähköisten järjestelmien mahdollistamiseen myös arvonlisän palautustoiminnassa

me olemme täällä eduskunnassa paljon puhuneet digitaalisista markkinoista ja niiden tärkeydestä ja sikäli myös veronpalautustoiminnassa digitaaliset markkinat ja nimenomaan sähköiset järjestelmät ovat tulevaisuutta

viranomaisten onkin tärkeä pysyä mukana sähköisissä järjestelmissä ja verottaja on hyvä esimerkki kyllä siitä että verottajalla on itsellään erittäin toimiva hyvä sähköinen järjestelmä jota asiakkaitten on helppo käyttää

mikäli arvonlisäveroa ei alenneta ei ole myöskään kela maksun palautusta

ja mitä tulee kotimaisiin yrityksiin tämän arvonlisäveron alentamisen positiiviset vaikutukset ovat paljon enemmän kuin kela maksun negatiiviset vaikutukset ja tämä kokonaisuus tässä yhteydessä on se joka luo sen positiivisen vaikutuksen

tulli on tässä yhteydessä tehnyt oman selvityksen omasta sähköisestä järjestelmästään nimenomaan tax free palautusjärjestelmään liit tyen

toivoisinkin että tällä hallituksella nyt tuskin enää on aikaa siihen ainakin tulevalla hallituksella pitää suusta valuja alueelta tulisi varata saa sen vierestä

keskusteluoppaat r

kun kuuntelin näitä opposition puheenvuoroja oikeastaan kristillisdemokraattien puheenvuoroa täytyy ihan kehua että se oli laadittu ajatuksella

mutta vasemmistoliiton edustaja kontulan puheenvuorossa oikeastaan juoksutitte ajatusta jo niin pitkälle että sillä ei ole enää tämän hallituksen syyttämisen kannalta katsoen mitään tekemistä sääntelyn purkamisen kanssa

toivon että kuitenkin tässä salissa löytyisi sitä todellista halua sääntelyn purkamiseen niin että kaikki puolueryhmät siihen sitoutuisivat

arvoisa puhemies en ollut pyytänyt puheenvuorot lasit vahingossa vain

sitä taustaa vasten ajatellen kieltämättä minun täytyy sanoa että tästä sosialidemokraattien esityksestä parlamentaarisesta työryhmästä joka purkaisi sääntelyä ihan ensimmäisenä tuli ajatus troijan hevosesta mieleen